on se hyvä että tämä kehysriihipaperi ei ole mikään akateeminen tutkimustyö koska siinä pitäisi olla myöskin lähteet näkyvissä ja tämä yrityskummiajatus on suoraan perussuomalaisten varjobudjetista mikä silloin lytättiin tässä hallituksen toimesta

mutta arvoisa pääministeri te olette puheissanne ottanut esille hienoja suomalaisia ominaisuuksia kuten tämän kyvyn sopia vaikeista asioista erilaisten ihmisten kesken

mitä hallitus tässä tilanteessa kun pieni kansalainen kokee olevansa lähinnä murunen byrokratian rattaissa tekee sen asian eteen ettei byrokratia kasva hallitsemattomaksi ja myöskin mitenkä poliittinen organisaatio voisi keventyä tämmöisen taloudellisen tilanteen edessä

korostaisin kuitenkin vielä tätä polttoaineveron merkitystä kuljetusyrittäjälle ja työllistävää vaikutusta tai lähinnä sen vaikutuksen puuttumista

kuljetusyrittäjät ajavat nyt jo voisi sanoa nollakatteella ja tästä eteenpäin vielä negatiivisella katteella

tämä ajaa selkeästi maantiekuljetuksia harmaan talouden piiriin ja ulkomaisille kuljetusyrittäjille eikä voi olla ollenkaan varma etteikö esimerkiksi laiton kabotaasiliikenteen väärinkäyttö tulisi lisääntymään tässä asiassa

sen lisäksi tämä on erittäin epätasa arvoinen eri puolilla maata asuvia kansalaisiamme kohtaan jotka joutuvat käyttämään henkilöautoa jokapäiväisen elämänsä pyörittämisessä

minä voin vilpittömästi olla onnellinen ja iloinen siitä hyvästä keskustelusta mitä tässä salissa on tämän asian tiimoilta käyty avaajana edustaja zyskowicz erinomaisella puheenvuorollansa

mutta tämä kuitenkin on hyvin vakava asia siinä mielessä että tässä ei parane lähteä hätiköimään näitten lainsäädäntöjen kanssa sillä tavalla yksioikoisesti

asia sinänsä on mitä kannatettavin mutta jos me yksioikoisesti kategorisoimme lapsen myymisen rikolliseksi teoksi niin minulle tuli heti mieleen tämmöinen ajatus kuin kohdunvuokraus joka sinänsä on varmasti ihan hyvä ja ymmärrettävä asia mutta hyvin äkkiä tulkiten se saattaa jopa mennä tämän lain sisälle ja se ei suinkaan varmasti ole tarkoitus

eli jatkossa pitää huolehtia myös tämmöisestä laillisesta tavasta en nyt sanoisi myydä lapsia mutta huolehtia siitä että lapsella tulee olemaan jatkossakin rakastavat vanhemmat

mutta tässä on tullut esille myöskin rangaistusten koventaminen

meillähän joka tapauksessa rikoslaissa on mahdollisuus hyvinkin laajaa skaalaa käyttää rangaistuksia erilaisissa rikoksissa mutta valitettavan usein tuomioistuimella tahtoo olla se asteikon alapää enemmän käytössä kuin yläpää

tietysti lainsäädäntöelimenä ei eduskunta hirveästi voi kantaa ottaa näihin tuomioistuimien päätöksiin mutta jaan tässä nyt yleisen oikeustajun ja kansalaisten huolen näistä rangaistuksista ja niitten lievyydestä

herra puhemies

itse mäntymaan esille tuomassa tilanteessa ja mihin tässä aikaisemmin viitattiin ravintolan edustalla aikuisia ihmisiä paimentaneena poliisimiehenä olen taipuvainen tämän lakiesityksen taakse menemään

poliisitoimi on jo luisumassa yksityiselle sektorille

ei tarvitse mennä kuin tuohon kampin ostoskeskukseen niin siellä ovat securitaksen tai jonkun muun yksityisen vartiointiliikkeen vartijat valvomassa yleistä järjestystä ja turvallisuutta mikä lain mukaan kuuluu poliisin tehtäviin elikkä minun mielestäni tämä on pikkuisen jo ohitse tämä keskustelu että poliisin toiminta ja toimi säilytetään poliisilla

meillähän nykyisessä järjestelmässä on ajatuksena ollut että ravintolat joilla on ohjelmaa toimintaa voisivat jatkoaikaa pitää

sen lisäksi vielä puheet liikkuvan poliisin yhdistämisestä paikallispoliisiin heikentävät esimerkiksi raskaan liikenteen ja vaarallisten aineitten kuljetusten valvontaa koska lpn partiot silloin ajaisivat keikkaa niin sanotusti elikkä hälytystehtävältä toiselle

siinä mielessä tähän asiaan pitäisi puuttua pikkasen tiukemmin ja niin me pärjäisimme tällä vanhallakin lainsäädännöllä varsin hyvin

aina on puhuttu että seinät maksavat ne todellakin maksavat

mitä tulee suomalaiseen humalahakuiseen ryyppäämiseen niin siihen ei lainsäädännöllä hirveästi pystytä vaikuttamaan

tietenkin jos kapakka menee puoli kahdelta kiinni niin se jengi sinne kerääntyy ehkä pikkasen aikaisemmin kuin nyt kun otetaan vahvat pohjat kotona ja puolenyön aikoihin mennään sähläämään sinne ravintolaan ja kello neljä ollaan siinä kunnossa että joko poliisi ambulanssi tai mononen on sitten seuraava kuljettaja eteenpäin

minä olisin hänelle vähän huomauttanut tästä että kyllä edellisellä hallituskaudellakin dieselveroa korotettiin ja nyt tällä kaudella vielä lisätään sinne päälle vielä ylimääräinen korotus

se on kyllä ihan totta että taloudellinen tilanne vaatii toimenpiteitä mutta niitten pitää olla myöskin työllistäviä toimenpiteitä mikä hallitusohjelmassakin on kirjattu

mutta tässä valtiovalta näyttää taas toisella kädellään omistajan ominaisuudessaan esimerkkiä huonosta

aika monen itellan kuormakontin edessä on veturi jonka rekisterikilvet ovat joistain baltian maista kotoisin että sinne loppujen lopuksi ne työpaikat ja veroeurot sitten suuntautuvat

tämä ei välttämättä ole minun myös

toimme että

yleiskeskustelu on päättynyt ryhdytäänyksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien mielestäni oikea tapa toimia tässä asiassa

sen on puolustusvaliokunta todellakin tuonut korostuneesti esille lausunnossaan ja ilokseni näin että ulkoasiainvaliokunta on sen myös tähän mietintöönsä nostanut

täällä on ollut erinomaisen hyviä keskusteluja näistä eun taistelujoukoista ja minä yhdyn niihin aivan täysin ja voisin jopa edellyttää sitä että niitten panostuotos arvioidaan yhtä vakavasti kuin vtv on arvioinut näitä kriisinhallintatehtäviä ja siitä vedetään tarvittavat johtopäätökset kun niitten aika on

arvoisa herra puhemies

kun ministerikin viittasi näihin ammattipätevyyteen ja palvelualttiuteen ja lisäkoulutukseen niin nyt on sellainen tilanne että jos on esimerkiksi vantaalla henkilön ammattiliikennelupa jossa on niin sanottu vantaan liite elikkä vantaan paikallistuntemustutkinto voimassa ja kyseinen henkilö ajaa espooseen luvitettua taksia mikä on siis lainvastaista jos hänellä ei ole espoon paikallistuntemustutkintoa elikkä niin sanottua espoon liitettä voimassa niin valvova viranomainen joutuu tähän puuttumaan valvonnan kanssa mutta siihen se sitten jääkin rangaistuspykälä puuttuu

palaan tähän edustaja zyskowiczin avaamaan keskusteluun tästä jääkiekkoilun ja urheilun ja politiikan merkityksestä koska kysymys varsinkin valko venäjän tilanteessa on hyvinkin pitkälti ihmisoikeuskysymyksistä ja ne ovat myöskin etyjin agendalla etten sanoisi päivittäin

meillä länsimaisessa yhteiskunnassa halutaan katsoa että urheilu ja politiikka ovat erillään mutta kyllä näissä diktatorisissa ja vähemmän demokraattisissa valtioissa urheilu ja politiikka liittyvät erittäin kiinteästi yhteen

eihän meidän tarvitse muistella kuin esimerkiksi ddrn mahtavia voimistelunäytöksiä ja esimerkiksi ennen pekingin olympialaisia siellähän toteutettiin valtavia väestönsiirtoja näitten urheilupaikkojen alta niin että kyllä voidaan sanoa että urheilu ja politiikka liittyvät enemmän yhteen kuin me haluamme täällä länsimaissa myöntää

mutta sitten itse valtuuskunnan toiminnasta sen verran että mehän kaikki muistamme viime alkukesästä kuinka vauhdilla lähdettiin belgradiin edellisellä viikolla valtuuskunta nimitettiin ja seuraavalla viikolla oltiinkin sitten jo belgradissa

kun tämmöinen märkäkorvakansanedustaja parlamentaarikko johtaa valtuuskuntaa niin kyllä se pikkusen ylimääräisiä sydämentykytyksiä aiheutti mutta

kiitoksia edustaja kanerva se meni hyvin

tietysti kun minä olen tässä nyt vähän vuoden aikana seurannut miten tämä uusi alku on lähtenyt menemään niin tietynlaista pettymystä on ollut siihen nähden kuinka vaikuttava tämä järjestö on jossa kuitenkin vancouverista vladivostokiin tavallaan on edustettuna lähes koko maailma

jäädytetyt konfliktit

no se on tietysti suomen kieltä mutta me emme suinkaan varmaan niitä halua jäädyttää vaan ratkaista mutta ne ovat vain jäätyneet ja jämähtäneet paikoilleen tämä vain tämmöisenä pienenä kuriositeettina

taisi olla imatralla kun sikäläinen poliisipäällikkö ripusti kirjaimellisesti rattijuoppoudesta kiinni jääneitten ajokortit poliisilaitoksen ikkunaan kuivumaan jolloinka ne olivat kaikkien nähtävillä siinä sitten

tosin vaikutusmahdollisuuksiakin on uuteen maailmaan tultaessa hankittu lisää

ennalta ehkäisevä vaikutus voisi sanoa oli samaa luokkaa kuin jalkapuussa vähän aikaa istuminen tuossa aseman liepeillä mutta tietenkin siihen sitten piti puuttua sillä tavalla että se oli ihmisoikeutta alentavaa ja tämä käytäntö sitten loppui lyhyeen

esimerkiksi dunja mijatovic mediavaltuutettu on aika ansiokasta työtä tehnyt tässä lyhyen uransa aikana ja toivoisin että hän saa jatkaa ja hänellä intoa riittää tässä touhussa

mutta kyllä minä rohkenen väittää että imatran seudulla rattijuopumukset vähenivät ainakin hetkeksi elleivät sitten vähän pitemmäksikin aikaa mutta ainakin silloin kun tämä käytäntö oli voimassa

suomella on hyvä arvostus kansainvälisesti etyjissä ollut kautta linjan mutta minä näkisin myöskin toivottavana että etyjin ja suomen valtuuskunnan arvostus näkyisi myös suomalaisessa parlamenttielämässä

elikkä tässä nyt kiertäen haluan vaan tuoda esille sen että näitten rikoksentekijöitten suojeleminen on tavallaan kyllä karhunpalvelus itseänsä vastaan ennaltaehkäisevyyden kannalta ja myöskin kansalaisten lainkuuliaisuuden kannalta

tässä mielessä olen aika vahvastikin edustaja sasin kannalla siinä että tämä asia pitäisi jatkossa avata vähän laajemmallekin keskustelulle

en saanut puhua tyhjälle salille niin kuin vähän epäilin mutta minä toivoisin että näiltäkin osin parlamentaarikot itse nostaisivat tämän asian kunnioitusta ja arvostusta sille tasolle mille se kuuluu

tässä keskustelussa mikä on vellonut välillä vähän surullisenakin lähinnä tragikoomisena on hyvin käynyt ilmi se että suurin osa näistä puhujista ei tiedä mitä poliisin työ on tai palomiehen työ

edustaja jungner

tässä hyvinkin värikkäässä keskustelussa joka on lainehtinut laidasta toiseen ja puolelta toiselle on jäänyt kokonaan huomioimatta tämä arvonlisäveron korotuksen vaikutus pienyrittäjiin

näistä wallinin esittelemistä korvaavista asejärjestelmistä lähestulkoon kaikki ovat sellaisia jotka vaativat sotilaan tai jopa useampia niitä käyttämään

ei meillä ole siellä poliisilaitoksella toimistoja joissa me teemme puhdasta sisätyötä

minä otan tässä ihan konkreettisen esimerkin

se toimistoauto on se poliisiauto joka kiitos valtion säästöjen on suhteellisen surkeassa kunnossa ja jopa paikka paikoin hengelle vaarallinen

tapasin eilen erään soitinkauppiaan joka itsensä nippa nappa sillä työllään elättää

nyt kun me karsimme asevoimista rauhanajan ja myöskin kriisiajan joukkojen vahvuuksista niin meillä ei ole niitä sotilaita näitä järjestelmiä käyttämään

kun hän niihin kaikkiin lykkää uudet hintalaput ei ole kysymys tunnin eikä parin työstä vaan useamman tunnin työstä

täällä on esille tuotu työturvallisuus ja väkivaltatilanteet

sitten täällä on hurskasteltu sitä että me saamme asekauppiaat ahtaalle kun suomi ei enää osta miinoja heiltä

minua on kolme kertaa veitsellä uhattu kerran ampuma ase on ollut esillä ei ollut kyllä piipunsuu minua kohti mutta se ei kaukana ollut että se olisi ollut

nykyiset kirjanpito ohjelmat eivät tunne tätä nykyistä arvonlisäverokantaa joten joudutaan hankkimaan uudet ohjelmistopäivitykset

katsotaanpa vain kuinka paljon venäjä kiina ja yhdysvallat miinoja ostavat ja tuskinpa näitä korvaavia asejärjestelmiäkään ihan maitokaupasta saa kyllä ne asetehtailijat tekevät niitäkin

ne ovat useampi sata euroa per päivitys

arvoisa herra puhemies

kun tässä maassa kuolee parikolmesataa ihmistä liikennerikosten uhrina niin saattaa olla se poliisimieskin jossain vaiheessa siinä tekijän taikka uhrin asemassa ja liikenteessä oleminen vaatii erityistä tarkkaavaisuutta

muistaakseni hallitusohjelmassa on korostettu pk yrittäjien merkitystä työllistäjinä ja ylipäätänsä tämän maan työllisyyden ylläpitäjinä

kyllä tämä tällainen kädenojennus lähinnä tuntuu märän rätin leiskautukselta yrittäjän poskella ja moni yrittäjä olisi tyytyväinen ilman näitä kädenojennuksia

niitähän tässä kuljetetaan kuin laskiämpäriä

meillä on mahdollisuus viikoittaiseen kuntoiluun mutta se tapahtuu työtehtävien armoilla ja jos työtehtävät ovat sitä luokkaa että sitä aikaa ei ole niin sitten sinne punttisalille ei voi mennä

ylipäätään verovaroin ylläpidettävien palvelujen toimintojen siirtäminen osakeyhtiömuotoisiksi yrityksiksi tulisi olla kustannussäästöä analyyttisemmin perusteltua

arvoisa puhemies

on lisäksi järkyttävää että hallitus joka toisaalta on rummuttamassa yhdenvertaisen kohtelun ja tasa arvon puolesta on täällä kasvot peruslukemilla tuomassa eduskunnalle esityksen jonka valmisteluissa ei kunnolla edes arvioida sen vaikutuksia tasa arvoon

suunnitelmien mukaan puolustusvoimat ostaisi leijona catering osakeyhtiöltä muonitusjoukkoihin sijoitettavien kriisinajan muonitushuollosta vastaavien varusmiesten kouluttamisen kun se aikaisemmin on tehty niin sanotusti omana työnä

tämä työryhmäkin mikä nyt perustettiin tämän mietinnön mukaan tekee erittäin tärkeätä ja tarpeellista työtä mutta harmi vain että se perustettiin näinkin myöhään ja kiire tulee tässäkin työssä esteeksi ottaen huomioon kuinka laajasta alueesta on kysymys

arvoisa herra puhemies

palaisin vielä tähän raskaan liikenteen valvontaan

nyt kun suunnitelmissa on liikkuvan poliisin sulauttaminen paikallispoliisiin niin vissiin tarkoitus oli että myöskin paikallispoliisissa nyt olevat konstaapelit osaisivat jatkossa myös raskaan liikenteen valvontaa

raskaan liikenteen valvontakurssi on noin puolen vuoden projekti ja siihen aika usein liittyy kiinteästi myös vaarallisten aineitten kuljetusten valvontakurssi joka on kuitenkin oma kurssinsa mutta aika moni ottaa sen siihen yhteyteen

minkähänlaiset resurssit poliisilaitoksilla on jatkossa näitä kursseja järjestää ja mikä mahtaa olla motivaatiotaso jos ylhäältä komennetaan kurssille ja haluja siihen ei ole

arvoisa herra puhemies

arvoisa ministeri te olette esittänyt tässä keskustelun aikana useampaan kertaan että jos mitään ei tehdä niin poliisilla on lähitulevaisuudessa edessään useamman kymmenen miljoonan euron rahoitusvaje

edustaja kalliorinne otti sinänsä tärkeän asian esille tämän tasapäistämisen tai tasa arvon mutta tasa arvo tässä toteutuu vähän kummallisella tavalla jos kaikille aiotaan samanlaisia eläkeasemia ajaa

kyllä minun mielestäni se tasa arvo olisi sitä että eläkeiät suhteutettaisiin kuhunkin työtehtävään niitten vaativuuteen

meillä on varmasti yhtä lailla vaativuutta niin sosiaalitoimen työtehtävissä kuin valimotehtävissä mutta ne ovat pikkasen eri tavalla vaativia tehtäviä ja niitten eläkeikien pitäisi olla suhteutettuina siihen tasoon

me tiedämme että tutkintajuttujen määrät kasvavat ja stressi on aikamoinen

monesti suomalainen mies sitä stressiä hoitaa viinakaupan lasisella laulukirjalla ja siitä ei nyt välttämättä hyvää jälkeä seuraa

tämän työryhmän käsitys siitä että työkyvyttömyyseläke on kunniakas tapa päättää virkaura on minun mielestäni suorastaan hävytön

tämä kyllä kertoo sen asenteen siitä kuinka paljon kruunun virkamiehiä tässä yhteiskunnassa arvostetaan jos tällainen käsitys

epäilemättä suurin osa näistä on juuri liikennevalvontaan varusteltuja autoja ja moottoripyöriä koska ne ovat hankinta ja ylläpitokustannuksiltaan kalliimpia peruspoliisiautoon verrattuna

keskustelu

eipä juuri mitenkään

arvoisa herra puhemies

esimerkkinä vain että melko monen nuorisojoukon alkoholihuuruinen viikonloppuajelu on päätynyt aamuöiseen ulosajoon ja suruviestin viemiseen omaisille

paikallispoliisi on edellä mainittuina ajankohtina yleensä työllistetympi kuin arkipäivisin eikä siltäkään suunnalta kovin paljon apua liikennevalvontaan ole odotettavissa

tämä hallituksen esitys ja siihen liittyvä lakialoite ovat hyviä hyvän suuntaisia mutta kuten täällä on monesti tullut esille ne sisältävät monia ongelmakohtia

senaatti kiinteistöt vuokraa tämän toimitilat

olen useaan otteeseen peräänkuuluttanut senaatti kiinteistöjen osallistumista näihin taloustalkoisiin mutta kuuroille korville ovat vaatimukseni kaikuneet

minä en tähän varsinaiseen hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen sinänsä kovin syvää kantaa ota mutta kun täällä on esille tuotu tällaisia kevennettyjä menettelyjä ynnä muita tämmöisiä niin minun täytyy tuoda nyt tähän semmoinen näkökulma tieliikenteeseen mihinkä täällä on myöskin viitattu